kansanterveyslaitos joka aikaisemmin rokotteita kehitti ja sen laboratorio myös valmisti on pitänyt sitä myöskin taloudellisesti ihan kannattavana asiana mutta ikään kuin käveltiin tämän ajatuksen yli

ja kun kysytään mistä tämä kaikki johtuu niin kyllä siellä taustalla on se talousjärjestelmä jonka kantavana voimana on lyhyiden voittojen tavoittelu ahneus ja se tulee esille myös siinä millä tavalla luonnonvaroja käytetään

mitä tulee mikrobilääkkeisiin eli antibiootteihin ja vastaaviin niin todella silloin kun tämä lintuinfluenssaa koskeva voisi sanoa hysteria oli pahimmillaan niin hinnat nousivat erittäin voimakkaasti

tässä on tämän asian keskeinen ongelma

sitten tämä on tarjonnut joillekin veivareille aika hauskan veivin veivata tällaista ihmisten yleistä epäluuloa ympäristökysymyksissä ja vähän niin kuin hällä väliä juttua ja kaikkea tämän tyyppistä

siinä oli asiantuntijan puheenvuoro

järjestelmä on

hemmilälle vielä huomio

meillä oli hallitus jossa nykyinen puhemies niinistö oli valtiovarainministeri ja toisena valtiovarainministerinä oli suvi anne siimes

vastaavasti meillä pitäisi tietysti pitkällä tähtäimellä eteenpäin katsoa antibioottivarastointia myös siltä näkökulmalta että bakteerikannat tulevat yhä enemmän resistenteiksi ja pitäisi löytää oikea kanta

tätä on käytetty niin sanotusti poliittisena polttoaineena aika tavalla myös etenkin tietysti missäpä muualla kuin haja asutusalueilla

sen yhteydessä hän vaati ikään kuin pudottamaan suomalaisen työn hintaa viittasi siihen että ammattiyhdistysliike on sellaista vaatinut joka nyt pitäisi ammattiyhdistysliikkeen poistaa eli työn sivukuluja työläisen tulevaa palkkaa eli eläkettä ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

hallintorekisteri jonka nyt hyvä hallitus taas tuo on taas vastakkainen asia ja molemmat ministerit silloin sitä vastustivat

sanon vielä tuohon lintuinfluenssatilanteeseen jota luonnehdin hysteriaksi että sehän oli sitä ja toivon mukaan siltä on nyt vältytty

mutta varmasti on syntynyt ja tämä veivaus vielä lisännyt sitä ihmisten pelkoa epäluuloa ja ihan ahdistustakin

se on lähes yhtä paha infektio kuin on itse lintuinfluenssa

ykkösministeri oli kuitenkin ministeri niinistö ja myöskin ministeri siimes vastusti silloin sitä

tuloja

kuoppa täsmälleen totesi nimenomaan palkkakustannukset eivät paperiteollisuudessa ole suinkaan se avainkysymys

rajamäen lieveilmiöiksi kuvaamia asioita jotka todellakin saattavat sitten kehittyä vaikeiksi eli meillä tämä harmaa talous käyttää hyväkseen muualta tuotua työvoimaa suomalaisen työvoiman ollessa työttömänä tai ainakin niin että näillä henkilöillä joita tänne tuodaan teetätetään työt pienemmillä palkoilla kun pystytään tekemään niin sanotusti pimeästi ja työnantaja ei maksa veroja eikä sosiaaliturvamaksuja

mutta viisainta on vain sanoa niin kuin asia on ollut ja nyt se tietysti menee eteenpäin mutta sitä on joka suunnasta vastustettu eri syistä myös

yllyttää kysy kotoiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen yksinsoutujen oikeutusta sisällön mietinnön

sitten tässä ympäristövaliokunnan todellakin hyvän työn tuloksena tulleessa laissa joka on nyt ollut täällä yksityiskohtaisessa käsittelyssä nyt toisessa käsittelyssä kyllä on nostettu asetuksen tasolta lakiin nämä asiat

näin ollen kiitoksia hallitukselle tästä aktiivisuudesta

mutta kaiken kaikkiaan jotta tuo ksenofobia eli toisenlaisuuden vierastaminen ja jopa pelko ja viha ei lisääntyisi sen edellytyksenä on se ettei synny vastaavanlaista tilannetta kuin esimerkiksi ranskassa on ollut jo pitkään jossa on hyvin laajat lähinnä pohjois afrikasta tulevia työntekijöitä hyväkseen käyttävät harmaat ja mustat työmarkkinat

käsittelyvaatimuksesta poikkeamisen kohdalla on tehty yksityiskohtaista erittelyä mitä se merkitsee

näitä tilaisuuksia on valitettavan vähän

sen syynä ja liikkeelle panevana voimana oli ahneus nyt sen jälkiä tässä yritetään osittain siistiä

no tämä on sellainen

valitettavasti vain siihen askelen pituuteen vaikuttaa lyhentävästi se mitä ed

täällä on puhuttu tänään raskaasta teollisuudesta suomen metalli ja paperiteollisuudesta puunjalostusteollisuudesta

anneli kiljunen totesi tästä eläkkeensaajan asumistuen pienenemisestä se vaikuttaa tähän tietysti

söderman käytti hyvän puheenvuoron ja hänhän viittasi siihen että vasemmistoliitto on tehnyt aikaisemmin lakialoitteen tästä samasta asiasta

mielestäni olisi tässä kohdin hyvin tärkeätä viitata myös puunjalostusteollisuuden uusiin avauksiin siihen ettei riitä ainoastaan sellun ja paperin tuotanto mihin on totuttu vaan tarvitaan myös uutta tuotantoa puunjalostusteollisuussektorille toisen ja kolmannen sukupolven bioenergiaa esimerkiksi

mutta aivan oikein tämä on ihan kunnon teko hallitukselta viedä tätä asiaa eteenpäin näistä heikkouksista huolimatta

kun täällä häiritsevät joitakin meitä ne hahmot polvillaan tai pitkällään tuolla rautatieaseman kulmalla stockmannin kulmalla niin kyllä he häiritsevät etenkin sitä huonoa omaatuntoa sitä että tämä maailma on niin epätasa arvoinen että on niitä köyhiä joiden on kerjättävä ja niitä jotka kärsivät ylellisyyden tuomista ongelmista elintasosairauksista tai jotka eivät viihdy edes kuluttamalla päivittäin liikaa

hallituksen esitys on ollut tällä tavalla ongelma että yksimielinen työryhmä on esittänyt kattoja tarastin työryhmä siis mutta ei sitten kuitenkaan ole asiaa saatu lakiin saakka

raskaan teollisuuden jos metalli ja puunjalostusteollisuutta näin halutaan kuvata pelastaminen ei ole energiakysymys se ei vaadi ydinvoimaloiden rakentamista

on mielenkiintoista että edelleen tänään ovat vaalirahoitus ja siihen liittyvät tukitoimet akuutteja mutta on itsestään selvää että ilmaista juustoa on ainoastaan hiirenloukussa jotenka nämä maksuun tulot ovat aina sitten oma tilanteensa

sasi

tämä epäkohta tulee jatkuvasti kuitenkin esille

vihreästä kasvusta on puhuttu muun muassa ed

se painaa satojentuhansien ihmisten mieltä ja tähän epäoikeudenmukaisuuteen he eivät tule koskaan sinänsä alistumaan

itse se ongelma ei häviä

uskomatta nyt sitä mitenkään erityisesti että se asetus oli jotenkin kamalasti perustuslain vastainen vaan ongelma oli se että ne asiat jotka vaikuttivat ihmisten kohteluun ja heidän asemaansa oli lueteltu ja mainittu ainoastaan asetuksessa eikä lain tasolla

ville niinistö puhui siitä

vihreä kasvu ei ole ydinvoimaloiden rakentamista jota nyt suunnittelee hallitus jossa siis myös vihreät ovat mukana

sen korjaamiseen olisi ja on vieläkin mahdollisuus jos vain halua kylliksi tähän olisi

yleensä ihmiskauppaan vielä puhemies niin kaikki sen muodot suomesta pitää poistaa meidän omalla toiminta alueellamme missä voimme vaikuttaa

söderman mainitsi myös tämän vaikutusvallan kauppaamisen ja saatoimme ylen a studiossa nähdä kuinka liikemies toivo sukari penäsi ministeri vapaavuorelta toisenlaista suhtautumista uudenmaan maakuntakaavaan jota ministeri itse piti tärkeänä

se on äärimmäisen halventava asia ja niin kun ed

naucler sanoi sen juuret ovat orjuudessa orjakaupassas

tämä on osa sitä laajaa lakipakettia jonka hallitus on tuonut asuntopoliittisen ohjelman pohjalta pääosin ja tällä pyritään lisäämään vuokra asuntojen tuotantoa ikään kuin uudella tavalla

toisin sanoen lakiin nostaminen kuuluu nykyperustuslain luonteeseen ja sen henkeen ja kirjaimeen

no laki tuossa keskustelussa voitti ja ministeri piti laista kiinni mutta yrittäjä toivo sukari sanoi että on hänellä muitakin ystäviä hallituksessa

tässä ehdotetaan säädettäväksi laki vuokra asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta niin että tässä ei ole ara tuotannon kaltaisia rajoituksia asukkaiden valinnan suhteen vaan asukasvalinta voi olla ehdotuksen mukaan vapaata

pentti oinonen lausumaehdotuksessaan esitti että onko aiheutettu haittaa sellaista haittaa joka edellyttäisi valtion korvausta

siinä mielessä se lausumaehdotus ei ehkä sitten kuitenkaan ole kovin perusteltu

mukana on siis toimijoita kuten nova kms ja suomi soffa ja asia olisi saatava hallintaan nimenomaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisella

samoin ara tuotantoon verrattuna on muutenkin vähäisemmät rajoitukset

mutta kaiken kaikkiaan tähän huoleen että koko valtakunnassa ihmisiä kohdeltaisiin tasavertaisesti siihen tämä uusi lakiesitys pyrkii ja sen takia tässä on nimenomaan nämä yksityiskohdittain huomioitu

arvoisa herra puhemies

tämä tilanne asuntorakentamisen suhteen ei kylläkään ja se tuli esille myös tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä ratkea vain näillä hallituksen esityksillä

yksi asia mikä tietysti on nyt tämän meidän hyvän työmme ulkopuolella ovat ne resurssit joihinka kyllä niissä ympäristövaliokunnan lausumissa kiinnitetään huomiota

kun näitä puheita kuuntelee niin luulisi että täällä käsitellään useamman maan energiatulevaisuutta kun nämä luvut vaihtelevat ja perustelut ovat aivan toisia siitä näkökulmasta onko ydinvoimalobbyn henkilö vai vastustaako ydinvoiman lisärakentamista

hallitus onkin luvannut lisäesityksiä niin kuin tästä valiokunnan kannanotostakin käy ilmi

zyskowicz nythän ei haluta kai kieltää kerjäämistä vain romaniasta bulgariasta slovakiasta tulevilta romaneilta vaan yleensäkin kieltää kerjääminen

pitää olla kylliksi resursseja myös kunnilla niin että ne voivat katsoa sitten näitä sosiaalisia asioita ja toteuttaa niiden mukaan nämä poikkeamiset

valtion korkotukilainoituksen piirissä olevaa asuntorakentamistukea pyritään uudistamaan

ja suomessa kuitenkin tapahtuu käytännössä saman tyyppistä niin kuin täällä mainitut leipäjonot

tässä on siis kysymys ikään kuin välimallista täysin vapaan vuokra asuntotuotannon ja sitten tämän entisen aravan nykyisen ara tuotannon tyyppisen tuotannon välissä

mutta ehkä yksi kaikkein tärkein asia on se että kunnilla on omat ympäristönsuojelumääräyksensä jotka sitten määrittelevät nämä ranta alueet herkät pohjavesialueet ja toisaalta on valtakunnallisesti hyväksytyt vesienhoitosuunnitelmat

tässä voi lähteä liikkeelle siitä että ydinvoima ei ole kotimainen

sataa räntää on kylmä ja siellä seistään usein hyvinkin pitkään jotta saadaan sitten tällainen apu jota voi verrata siihen apuun kun muutama euro kolahtaa päivässä johonkin astiaan joka on tämän kerjääjän edessä

kuitenkin valiokunta siis painottaa että hallituksen tarkoittaman välimallin tarkoituksena ei ole että järjestelmä kilpailisi yleishyödyllisen ara tuotannon kanssa ja tämä ajatus on sinänsä tärkeä koska on myös saatava vuokra asuntotuotantoa joka kelpaa tai joka on pienituloisten ihmisten käytössä voi sanoa myöskin sillä tavalla keskituloisten että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niiden jotka saavat elantonsa esimerkiksi valtion palveluksessa poliisina taikka sitten terveydenhoidon työntekijöinä sairaanhoitajat perushoitajat lähihoitajat palkkataso on sitä luokkaa että vuokra asuntoa ei vapailta markkinoilta hankita siihen tarvitaan usein tällaista yleishyödyllistä tuotantoa tai muuta erityistä kuten esimerkiksi työsuhdeasunnot

se ei kannusta energiatehokkuuteen eikä uusiin ideoihin

mielestäni tämä kieltoasia ei ole järkevä

se ei ole sellainen avaus joka vastaisi siihen haasteeseen että meidän pitäisi lähteä energiavallankumouksen tielle

arvoisa puhemies

tähän lopuksi haluaisin vielä todeta liittyen tähän valituslupajärjestelmään joka on tässä ollut paljon keskustelun kohteena että todella perustuslakivaliokunta on suhtautunut yleensäkin valituslupajärjestelmään kriittisesti

siis jälleen ovat kysymyksessä suuret yksiköt vanha teknologia ulkomainen pääoma ulkomainen osaaminen ei työllistävä

zyskowicz silloin kun tämä päätös tehtiin että ne tulivat mukaan unioniin nämä maat

vistbacka siinä aikaisemmassakin asetuksessa oli määritelty nämä kaksi eri tasoa

näin ollen tämä määrä on niin pieni sinänsä että se ei ole oleellinen keino nopeuttaa asuntorakentamista pääkaupunkiseudulla mistä on lähtenyt liikkeelle tämä ajatus valituslupajärjestelmän laajentamisesta

sen vanhankin asetuksen ja lain pohjalta olisi ollut mahdollista tehdä tämä jako niin että tämäkään ei ole uusi asia

haluaisin tässä painottaa sitä seikkaa että vanha kunnon aravasäädöstö vaatisi ehkä asetuksen tasoista tarkastelua niin että siitä tulisi jälleen kilpailukykyinen ja pystyttäisiin tuottamaan myös valtion tukemana asuntotuotantona sellaisia asuntoja että niiden vuokrat ovat siedettäviä ja tällöin tämä tuotantomalli voisi nimenomaan nyt tässä taloudellisessa tilanteessa ja siinä joka on tiedossa vielä vaikeampana edessä auttaa aidosti vuokra asuntotuotantoa asuntotuotantoa yleensä ja työllisyyttä

vastaus tähän kysymykseen miksi näin ja suomessa puhutaan aivan toisenlaisista kasvuluvuista on se että suomessa ei energiatehokkuuteen ole panostettu

täällä on tänä iltana keskusteltu tämän asian yhteydessä nuorista ja lapsista ja siitä millä tavalla kuvaohjelmat vaikuttavat nuorten maailmankuvaan

sitten toisaalta kysymyksessä on aina kumminkin perustuslaillinen oikeus saada asiansa oikeusistuimeen ja myöskin siihen toiseen vaiheeseen koska hallinto oikeudessa on ainoastaan kaksi tasoa kuten aikaisemmin täällä ed

tässä on hyvin tärkeästä kysymyksestä kyse

nimenomaan energiatehokkuuden kehittäminen on teknologian kehittämistä innovatiivisuutta vientimahdollisuuksia ja kun maailmanlaajuisesti se on todettu joka puolelta tätä salia uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään energiaintensiivisyyttä korvataan energiatehokkuutta kehittämällä

on selvää että televisio ja myöskin erilaiset pelit internet kaiken kaikkiaan kuvallinen viestintä on varsin voimakas vaikuttaja

sillä on se psykologinen vaikutus myös että ihmisen aivot eivät kuvaa pysty etukäteen ikään kuin arvioimaan

tämä ei vaikuta itse asiaan minkä takia tämä kehitettiin ja toisaalta tähän liittyy tämä perustuslaillinen ongelma kansalaisen oikeuden näkökulmasta

se kuvan lähettämä informaatio kuvaan liittyvä informaatio tulee suoraan tajuntaan ikään kuin läpäisee erilaiset ennakkoarviot ja mahdollisuudet

ydinvastuulaista on hyvin puhuttu ja todettu että meillä on sellainen kansan vakuutus olemassa eli jälleen kerran veronmaksajat vastaavat mahdollisista vahingoista

se kuitenkin kun se ajantasaistetaan saattaa olla yksi apuneuvos tähän hyvin ongelmalliseen rakennusteollisuuden ja rakentamisen lamaan joka tällä hetkellä jo suomessa on

tässä mielessä sillä on aina vaikutus ja mainonta myöskin käyttää tätä vaikutusta hyväkseen ja sen takiahan tällainen hyvin nopea lyhyt välähdyksenomainen mainonta on kielletty sellainen jota ei oikeastaan katsoja itse tajuakaan mutta kuitenkin se informaatio menee sinne voiko sanoa alitajuntaan

se ei ole kilpailun näkökulmasta oikein siinä mielessä että suomessa ydinvoimalla on paratiisimaiset olosuhteet ja suomesta ollaankin tekemässä ydinvoiman luvattua maata kuten olemme todenneet

arvoisa puhemies

perkiö käytti hyvän puheenvuoron näkökulmana että maailmanlaajuisesti olemme kahden kriisin keskellä jotka ovat yhteydessä toisiinsa

suomea ollaan siis tekemässä bulkkituotannon maaksi halpaan kilohintaan tuotettua metsäteollisuutta

joka tapauksessa tämä maailmahan on aikuisten maailma kuitenkin ja meidän pitää tarkastella omaa toimintaamme silloin kun me havaitsemme lapsissa nuorissa lisääntyviä ongelmia

on selvää että maapallolla on siellä kokonaiss lupaa nyt kokonaisglobaalinen tila on yhä enemmän militarisoitumassa ja ympäristöuhat ovat entistä voimakkaammin tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä

sen on muuten joku nykyliberalisti kääntänyt niin että se merkitsee voitontahtoa ahneus on voitontahto

ydinvoimaloita siis yksi on tulossa valmistumassa kahta täällä käsitellään ja kolmas on luvassa ja sitten vielä halutaan peittää suomi vesialtaiden alle

jääköön siihen tämän arviointi

tilanne jossa me olemme luonnonvarojen kestämättömän käytön suhteen on todella sama kuin ilmastonmuutoksessa jossa käytetään kestämättömällä tavalla energiaa ja raaka aineita

ne hallitsevat tavallaan koko yhteiskunnan ajattelua

täällä on vuotosta lämmitelty kovasti ja kollajan rakentamista todella päinvastoin kuin hollantilaiset eu veljemme jotka pyrkivät voittamaan maata mereltä

väestöräjähdys ilmastonmuutos ja meneillään olevat sodat joista esimerkiksi afganistanin sota on yksi nämä vaikuttavat puhemies lopetan ihan heti erilaisten kuvaohjelmien kautta myös jokapäiväiseen elämään ja lasten ja nuorten tajuntaan

jos ajattelemme kioton sopimusta joka on maailmanlaajuisesti hyväksytty joka on voimassa ja on tämän planeetan laajin merkittävin käytännössä tällä hetkellä kaikkia muita maita kuin yhdysvaltoja sitova sopimus niin sen taso on suomen kohdalla jäänyt saavuttamatta

täällä isänmaa jätetään veden alle peittoon

arvoisa puhemies

aika laajasti odotettiin että tulisi sillä lailla uudistus että voitaisiin yksilöllisesti hoitaa metsiä ei niin että ne parturoidaan pois ja sitten taimikko tilalle joskus

tällainen poimintahakkuutyyppinen metsänhoito jossa on eri ikäistä metsää ja myös mahdollisimman laaja luonnon monimuotoisuus ja metsä olisi hyvinkin monenlaisen käytön kohteena olisi tavoite ja tätä on odotettu

kun nämä paketit on nyt sidottu toisiinsa niin on tässä kohdassa huomioitava myös tämä bioenergia metsäenergia ja se että biodiversiteetistä huolen pitäminen on erittäin tärkeä kysymys

nyt odotetaan sitten edelleenkin ja nyt tämä uusi osittaisuudistus ei ole todella näitä varsin laajoja odotuksia täyttänyt